oiva tilaisuus kysyä ministeriltä liittyen oppisopimukseen

edelleenkin oppisopimuksen ajatus ja toimintatapa on hieno jalo ja paljon käytetty hieman eri variaatioilla pitkin eurooppaa

arvoisa puhemies

yrittäjiltä on tullut paljon viestiä siitä että mielellään olisivat työllistämässä nuoria ja ottamaan suojiinsa nuoria opettamaan heitä mutta tämä työsuhteen kaltainen oppisopimussuhde on liian raskas liian velvoittava liian sitova ja käy liian kalliiksikin yrittäjälle toisin kuin koulutussuhde jonkalainen esimerkiksi saksassa on joka on hyvin paljon käytetty joka on siellä omalta osaltaan helpottamassa nuorten sijoittumista työelämään ja toimii siellä ikään kuin nuorisotakuuna

täällä ministeri aiemmin sanoi että huolimatta näistä leikkauksista tai jopa niiden ansiosta nuoret tulevat saamaan nykyistä paremmin opiskelupaikkoja

meidän on tärkeä tiedostaa se miten ihmisten perusoikeudet ovat eri väestöryhmissä toteutuneet ja mitä epäkohtien eteen olisi tehtävä

hallitus on kuitenkin ihan oikealla tavalla panostamassa ennalta ehkäisevään perhetyöhön ja muun muassa perhekeskusmallia ja kotipalveluja ollaan tällä kaudella ja kehyskaudella nyt tehostamassa

kysynkin ministeriltä

onko tehty alueellisten vaikutusten arviointia näitten leikkausten myötä tai kun sitä ilmeisesti ei ole tehty missä vaiheessa aiotaan tehdä

arvoisa herra puhemies

pienituloisten vanhem pien lasten parempia osallistumismahdollisuuksia aamu ja iltapäivätoimintaan on myös edelleen selvitettävä

ykn taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia valvova komitea on kehottanut suomea kiinnittämään huomiota köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

työnjako elyjen avien ja maakuntaliittojen välillä on osin toiminut

onko ministeri ottanut huomioon sen että mitä suurempi aloituspaikkojen vähennys on nuorten puolelta niin sitä enemmän tarvittaisiin opiskelupaikkoja aikuisille ja onko sitä millään tavalla budjetoitu

lapsiperheiden tukemista ei mielestäni tule millään tavalla vähentää mutta heille kohdennettuja taloudellisia panostuksia voi toki tarkastella uudella tarkoituksenmukaisemmalla tavalla

olisiko mitenkään mahdollista että mekin siirtyisimme täällä enemmän tämmöiseen koulutussuhdemaiseen oppisopimusjärjestelmään joka varmasti auttaisi meidänkin syrjäytymisuhan alla olevia nuoria paremmin

vielä kuitenkin olisi parannettava esimerkiksi vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten oikeutta palkalliseen työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan

hallintovaliokunnan mietinnössä toteamme että maakuntaliittojen vaikuttavuutta oli määrä lisätä samoin kuin valtion aluehallinnon ja maakuntaliittojen yhteistyötä

voisiko itä suomessa ministerin mielestä jotenkin venäjän kielen opiskelua joustavoittaa kun varsinkin pienemmissä kunnissa on vaikeaa saada niitä vaaditun kokoisia ryhmäkokoja täyteen

siinä yhteydessä on uskallettava ihan kiihkottomasti puhua muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden mielekkyydestä nykymallissaan

monista toimista huolimatta on lapsiköyhyyden aste kasvanut

mikäli lapsiköyhyys nykyisestään lisääntyy on vaarana jäädä toteutumatta myös sivistykselliset oikeudet kuten koulutuksen tasa arvo

sitä vastoin ministeri todisteli että maakuntien suhdetta keskuskaupunkeihin ei tämä hallitus olisi heikentämässä

maksuttoman perusopetuksen lisäksi on jokaiselle turvattava yhtäläinen mahdollisuus kykyjensä ja erityistarpeidensa mukaiseen koulutukseen

se missä lapsi asuu tai mikä lapsen vanhempien sosioekonominen asema on ei saa asettaa lasta epätasa arvoiseen asemaan oikeudessa koulutukseen myöskään talouden taantuman aikana

tästä esimerkkinä muun muassa valtiojohtoiset mal sopimukset kasvusopimukset sekä sote uudistuksen vastuukuntamalli

yhteiskunnassamme on kiinnitettävä enemmän huomiota myös suhteellisen köyhyysrajan alapuolella olevaan ryhmään jota ei juuri koskaan näissä yhteyksissä mainita eli yksinyrittäjiin ja maatalousyrittäjiin

on selvää että maakuntia tarvitaan vahvaksi kansanvaltaiseksi ja demokraattiseksi aluehallinnoksi kuntien ja valtion väliin

maakunnille kuuluu luontevasti alueiden kehittäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen aluesuunnittelu ja edunvalvonta

työssä käyvistä suurimmassa köyhyysriskissä ovat nimenomaan yksinyrittäjät omayrittäjät ja maanviljelijät joiden toimeentuloa eivät ole sosiaaliset edut turvaamassa ja joissa kuitenkin piilee potentiaali menestyessään tarjota hyvinvointia myös muille muun muassa työpaikan tarjoamisen muodossa

yhtenä esimerkkinä mainittakoon eun aluekehitysrahat joita suomi saa nimenomaan suurimmalta osin itä ja pohjois suomen erityisolosuhteiden vuoksi ja takia

esimerkiksi kuntaliiton lausunnon mukaan vahvat peruskunnatkaan eivät poista tarvetta sellaiselta taholta joka hoitaa alueen tehtäviä kuntarajojen yli

arvoisa puhemies

etenkin nuorten asunnottomuus on viime vuosina lisääntynyt

myös elämänkaaren loppupäässä olevien ihmisten oikeudet hyvään hoitoon ja arvokkaisiin vanhuuden päiviin on asia jota edelleen täytyy aivan erityisesti ja voimakkaasti pitää esillä

arvoisa herra puhemies

maakuntien kehittämisrahan leikkaus kertoo sen että tälle hallitukselle alueiden kehittäminen ja niiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen ei ole kovinkaan tärkeää

päihdeongelmat tuovat mukanaan perheväkivaltaa

vastausta siihen miten hallitus aikoo järjestää vaikkapa maakuntien edunvalvonta ja aluekehitystehtävät ei ole saatu

keskusta kantaa huolta lähipalvelujen saatavuudesta myös tässä vaihtoehtobudjetissaan

lasten kasvun kannalta henkisen väkivallan vaikutus voi olla äärimmäisen vahingollista ja siksi muun muassa koulukiusaamiseen on puututtava ajoissa

jos itse maakuntien rooli painetaan alas onko ajatus se että valtionhallinnon tasolla osataan päättää kaikkien alueidemme parhaasta edusta

tämä keskustelu saa kosketuspintaa myös meillä suomessa sillä täälläkin elintarvikeketju on kantanut huolta ruuan viljelyalan kapenemisesta ja sitä kautta myös ruuan hinnannoususta kun tilaa on raivattu biopolttoaineiden tuottamiselle

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin sisältämä lakialoite valtionosuuslain muuttamiseksi sisältää kaksi muutoskohtaa

hallintovaliokuntaan saapuneitten asiantuntijalausuntojenkin mukaan aluehallinnossa tulee huomioida aluerajojen mahdollisimman looginen noudattaminen

ensimmäinen on kiinteistöveron palauttaminen takaisin verotulojen tasausjärjestelmään ja toinen kohta pitää sisällään vaatimuksen siitä että kunnille määrättävien uusien tehtävien valtionosuuden laskennallisista kustannuksista tulee olla täysimääräinen

se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että nimenomaan suomessa nainen kohtaa väkivaltaisen kuoleman useammin kuin muissa teollistuneissa maissa

eun ja venäjän suhteet ovat valitettavasti osin umpikujassa mikä on omiaan horjuttamaan myöskin turvallisuuden ilmapiiriä

maakuntien rajat ristiin rastiin halkovilla ja ylittävillä uudistuksilla luodaan pelkkää hämmennystä ja epäjohdonmukaisuutta

arvoisa puhemies

on kuitenkin hyvä muistaa että meillä on hyvääkin yhteistä historiaa venäjän kanssa käytännönläheisessä yhteistyössä ja muun muassa rajaohjelmissa joissa venäjä on takavuosina ollut innokkaastikin mukana

verotulojen tasausjärjestelmän tarkoitus on tasata kuntien tulopohjassa olevia eroja ja turvata siten kuntien edellytykset yhdenmukaiseen palvelujen järjestämiseen kaikille kansalaisille

aluehallintoa pohdittaessa asiakasnäkökulma on myös vähintäänkin yhtä tärkeä seikka kuin hallinnolliset asiat

oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan suomen toiseksi yleisin henkirikostyyppi on tilanne jossa entinen tai nykyinen parisuhdekumppani surmaa naisen

ruokakriisin hallinta edellyttää maapallon kokonaiselintarviketuotannon lisäämistä

tuon vuoropuhelun edistämiselle eun ja venäjän kesken olisi nyt kyllä ihan huutava tarve

erot johtuvat ensisijaisesti siitä että asukkaiden tulot ansiotulot ovat erilaisia

tätä puoltaa myös valiokunnan toteamus että on tuotettava enemmän paremmin ja kaikkialla maailmassa väestönkasvukin huomioiden

yksi merkittävä tulppa on venäjälle langetut talouspakotteet ne toimivat näin jotka eivät kuitenkaan saisi estää kanssakäymistä eun ja venäjän välillä sillä tavalla kuin ne nyt tekevät

paikallis ja lähivaikuttaminen käy jopa sietämättömän hankalaksi jo kuntauudistuksen mahdollisesti synnyttämien jättikuntien myötä

verotulojen tasausjärjestelmä on yleiseurooppalainen ei mikään suomalainen erityinen järjestelmä ja se kohdistuu nimenomaan kuntien verotuloihin

minä kysyisinkin arvoisalta ministeri soinilta

liittyvissä pienemmissä kunnissa äänestysinto laskee kun keskuskuntien ehdokkaat jo lähtökohtaisesti ovat tunnettuina vahvoilla

niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla tasa arvosta puhuttaessa nousee esille useita epäkohtia eivätkä naisten oikeudet tunnu olevan selviä euroopan parlamentinkaan päätöksenteon tasolla

esimerkiksi unionin vahvimpiin maatalousmaihin kuuluva ranska pitää esillä tavoitetta maataloustuotannon tehostamisesta niin että eu olisi tulevaisuudessa ruuan nettoviejä

usein kuulee tarkoitushakuisen väitteen että verotulojen tasauksella vahvan verotulopohjan kunnat maksaisivat tasausta omista verotuloistaan

suomen kolmestatoista edustajasta neljä on sitä mieltä että eurooppalaiselle naiselle ei pidä taata mahdollisuutta turvautua ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen eikä naisella myöskään tule olla mahdollisuutta ilmaiseen neuvontaan

tuotannon vähentäminen ei voi olla minkään eu maan intressi

minusta näyttää siltä että selonteko on kirjoitettu nimenomaan valtiovarainministeriön toimesta ja asioita on kuvattu ensisijaisesti avien näkökulmasta

aivan samoja lääkkeitä kuin tänne kotimaahankin on tarjottu elintarvikeketjun turvaamiseksi voidaan soveltaa ruokakriisin pahiten runtelemilla alueilla

arvoisa puhemies

kaikkien kuntien verotulot eli kunnallisvero kiinteistövero ja osuus yhteisöverosta olivat mukana tasauslaskennassa aina tähän vuoteen asti

hämmästyttävää on myös se että osa suomalaisista mepeistä oli sitä mieltä ettei naisten asemaa työmarkkinoilla ole tarpeellista parantaa ja siksi isyysvapaata ei tule kytkeä äitiyslomaan

tavallisen kansalaisen yrittäjien maatalouselinkeinon ja maakuntien kehittämisen näkökulmasta ely keskusten rooli on kuitenkin ratkaisevampaa

paikallisen työn suosiminen ja voitoista tinkiminen ovat etusijalla mikä tarkoittaa halpojen tuontiraaka aineiden ja ruuan tuonnin supistamista

vastuullista politiikkaa on se että me kaikin tavoin vahvistamme suomalaisten uskoa huomiseen pelottelutekniikalla ei hirveästi saada edes uusia kannattajia

olisiko kuitenkin lähtökohtana oltava jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeus niin euroopassa kuin täällä suomessakin ihmisarvoa kunnioittaen

on kovin kaavamaista puhua jostain tasalukuisista kuntamääristä tai oikeista kuntakooista

tämä tehty päätös oli poliittinen ja vailla asiallisia perusteita

ely keskusten kautta maakuntiin kanavoituu todella merkittävä määrä kehittämisrahoitusta ja tulotukea eri elinkeinoille

onneksi tämä hallituksen vaihtoehto on paljon positiivisempi ja tulevaisuuteen luotsaavampi kuin mitä täällä pelotellaan ja minkälaisia kannanottoja oppositiosta on tullut

arvoisa puhemies

ei siis ole yhdentekevää miten tällainen isot rahasummat välittävä hallinto on organisoitu

voimakkaita muutosvaikutuksia ei edes pyritty lieventämään esimerkiksi siirtymä tai järjestelmämuutoksilla

esimerkiksi tämä viime viikolla julkistettu yrittäjyys ja työllisyyspaketti avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työllistää ja työllistyä

kysyisinkin ministeriltä

onko tarkoituksena ehkä tarttua kuntakentän suurimpaan taloudelliseen ongelmaan elikkä pääkaupunkiseudun ja kuuden suurimman kaupungin huonoon toiminnalliseen tulokseen

hallitus perusteli kiinteistöveron poistamista sillä että se ohjaisi kuntia nostamaan kiinteistöveroa ja siten kasvattamaan kuntien verotuloja

sivistysvaliokunta on tässä hyvin ottanut kantaa siihen ettemme missään nimessä tässä taloustilanteessa ja näissä suhdanteissa voi vaikeuttaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä

minä pyydänkin nyt oppositiolta että teette kertakaikkisen asennemuutoksen ja ryhdytte tukemaan pientä ja keskisuurta yrittäjyyttä ja myös kannustamaan ihmisiä aktiivisemmin hakeutumaan työllisyystoimien ääreen

arvoisa herra puhemies

muutoksesta hyötyivät kuitenkin sellaiset kunnat joissa oli paljon kiinteistömassaa arvokasta maapohjaa rantaviivaa loma asutuksineen tai voimalaitoksia mutta joissa kiinteistövero oli alhainen

kysyisin myöskin sitä missä kunnissa tarvevakioidut menot ovat pienimpiä eli missä terveyspalvelut tuotetaan kaikista tehokkaimmin

niin tutkintoon johtavaa kuin lisäkoulutustakin tarvitaan jotta pystytään saamaan sellaisia työntekijöitä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat yritysten varsin erilaisia tarpeita

budjettiesitys on osoitus siitä että hallitus haluaa aidosti kantaa vastuun työllisyyden hoidosta kuntapalveluiden turvaamisesta ja myös uuden kasvun edellytysten luomisesta

yrityksistä tulevien viestien perusteella koulutuksen järjestäjien olisikin entistä herkemmällä korvalla kuultava elinkeinoelämän tarpeita koulutusvastaavuuden maksimoimiseksi

suurimpia menettäjiä ovat olleet maaseutukunnat joissa maapohjan sekä kiinteistöjen määrä ja arvo ovat vähäisiä mutta kunnallisvero keskimääräistä korkeampi

lisäksi etenkin pienituloisten toimeentuloa tuetaan ruokaveron alentamisella kunnallisveron perusvähennyksen nostamisella sekä merkittävillä perusturvaa tukevilla toimenpiteillä kuten lapsiperheiden etuuksien sitomisella kuluttajaindeksiin

tutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa on myös otettava huomioon se tosiseikka etteivät kaikki esimerkiksi peruskoulunsa päättäneet nuoret sopeudu tavalliseen ammattikoulutukseen tai varsinkaan lukio opetukseen ja myös syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta on edelleen järjestettävä hyvin laajasti

se on murentanut valtionosuusjärjestelmän perusperiaatteen turvata kuntien kyky tuottaa asukkailleen peruspalveluja

koska kuntatalous on vaarassa kriisiytyä muun muassa romahtaneiden yhteisöverotuottojen vuoksi ovat valtion kunnille osoittamat tukitoimet mittavat

perustuslaista johdetun niin sanotun rahoitusvastuun periaatteen nojalla hallituksen tulisi edistää kuntien toimintakykyä eikä rapauttaa sitä

erityisesti uutisointitavat tuntien on pidettävä huoli ettei kuntakentälle vain välity sellaista kuvaa että valtio tasapainottaa kulurakenteen kaikissa muutostilanteissa itselleen neutraaliksi mutta sysää kuitenkin muita uusia tehtäviä kunnille

jotta kunnat pystyisivät selviytymään taloudellisesta ahdingostaan olisi tärkeää pohtia tulisiko jo lisättyjen valtionosuuksien lisäksi kuntien valtionosuuksiin tehdä tilapäinen korotus

keskustan esittämä lakimuutos kaventaisi kuntien välisiä tuloeroja sekä vahvistaisi kuntien yhdenvertaisuutta ja kykyä tuottaa asukkailleen palveluja ja valtiontalouden kannalta esitys ei lisäisi menoja

arvoisa herra puhemies

näin kunnilla olisi mahdollisuus selviytyä taantuman yli vähemmin vaurioin muun muassa lasten huostaanotoissa tai vanhushoidon laadussa

arvoisa puhemies

muun muassa syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeinen uhka jonka ehkäisy on turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää ja nimenomaan ylisukupolvinen syrjäytyminen on nykyinen huolestuttava ilmiö

edellä edustaja outi mäkelä syytti keskustaa siitä että keskustalaiset pelottelevat kuntakapinaan omat kannattajansa

arvoisa puhemies

toinen lakiehdotukseen sisältyvä pykälämuutosesitys koskee kunnille uusista tai laajenevista tehtävistä maksettavia valtionosuuksia jotka mielestämme tulisi maksaa täysimääräisinä

korotus ei kuitenkaan sulkisi pois kuntien velvoitetta toteuttaa rakenteellisia uudistuksia kuntapalveluissaan vaan pikemminkin muutosta olisi näin vauhditettava eteenpäin

mielenkiintoistahan tässä kuntataistossa on nimenomaan se että kuntakapinaan ei todellakaan ole tarvinnut pelotella vaan nimenomaan hallituspuolueen omista riveistä on se suurin kapina noussut

viime vuosina nuorten miesten syrjäytyminen on noussut uutena ilmiönä ja he nimenomaan ovat suurin ryhmä rikoksen uhreissa ja tekijöissä

ehdotettu lakimuutos olisi kuntien kantokyvyn kannalta oikeudenmukainen ja se kannustaisi valtiovaltaa määräämään kunnille lisävelvoitteita vain erittäin perustelluista syistä